jotta metsästysrikkomuksilta voidaan välttyä niin meidän pitää laillistaa petojen metsästystä ja huolehtia siitä että eivät ole vaaratekijöinä

silloin kun metsästystä tehdään niin se pitää tehdä sillä tavalla että metsästettävälle eläimelle ei tuoteta mitään raakuutta eikä julmuutta vaan kunnioitetaan eläintä myöskin metsästystapahtumassa

mitä tapahtui kun tuli uusi hallintohimmeliin pohjautuva seututerveyskeskus maakunnan länsilaidalta maakunnan itälaidalle ja välillä on aluetta joka ei siihen kuulukaan

arvoisa puhemies

tämän tulee olla entistä selkeämpi lähtökohta että opetamme sen sanoman mikä on koko kristikunnalle ja ihmiskunnalle yhteistä elämänohjeina

kun ovat omat luottamushenkilöt omat virkamiehet vaikka huonommatkin niin he kuitenkin jollakin tavalla ovat pakotetut pitämään omiensa puolta oman alueensa puolta ja kehittämäänkin sitä ja huonoista virkamiehistä ja huonoista luottamushenkilöistäkin voi päästä eroon

suomalainen yleinen asevelvollisuus antaa hyvän pohjan rekrytointeihin niin reservistä kuin henkilökunnan paristakin ja kun ennalta voidaan varautua näihin haasteisiin niin luotan siihen että sinne tulee kenttälääkintää riittävästi sotilaspapit ovat mukana oikeat johtajat

käsiteltävänä olevaan asiaan on yksi lähtökohta myös montesquieun vallanjako oppi lainsäädäntö toimeenpano ja tuomiovallasta

näin pitää olla ehdottomasti ja ne muut lieveilmiöthän joita luvaton metsästys saattaa aiheuttaa ovat kaikki kielteisiä yhteiskunnan kannalta ja juuri sen vuoksi olen voimakkaasti ajanut laillista metsästystä että näiltä kielteisiltä ilmiöiltä aivan kuten ed

kansalaiset valittavat että ei tiedä mihin numeroon soitetaan ei tiedä miten mikin toimii palvelut etääntyvät kuntalaiset joutuvat maksamaan itse omalla kustannuksellaan matkoja jyväskylään ja tämä tuntuu hintatekijänä mutta myöskin aikatekijänä kuntalaisille kielteisellä tavalla

on ilman muuta selvää että eduskunta käyttää ylintä päätösvaltaa lainsäädäntövaltaa ja tämä on kansan antama valtakirja ja näin tulee ehdottomasti olla kuten nyt on ratkaisuissa edetty

avosuhteeseen avoliittoon menneet ovat tehneet oman tietoisen valinnan olkoot syyt sitten mitkä tahansa ja ovat myös tietoisia tähän liittyvistä riskeistä

samoin se että jo aiemmin on tehty ratkaisu että presidentti ei voi enää hajottaa eduskuntaa sillä tavalla kuin on ollut aikaisemmin vaan eduskunnan hajottamismenettely on nyt muunlainen nimenomaan vahvistaa kansan valitseman parlamentin asemaa

olisin toivonut että tämän lain valmistelussa jo lähtökohtaisesti olisi voitu tunnustaa enemmän kuntien itsenäisyydentarvetta ja olisi lähdetty palveluista itsestään käsin ja kuntalaisten tarpeesta ihminen edellä eikä hallinto edellä

sen takia on hyvä että on tavoitteena määräaikaisuus jotta voidaan tarkastella myöskin kustannuksia

suomen taloudelliset voimavarat kansainväliseen kriisinhallintaan ovat kuitenkin rajalliset ja näitä on tarkasteltava myöskin vastuullisesti valtion kokonaistaloutta silmällä pitäen

minä en ollenkaan syytä nykyisiä kuntapäättäjiä mutta kehitys on johtanut siihen että kunnan ainut peruskoulun ala aste entisen kunnan alueella on nyt loppumassa

olisiko sitten tehtävä joitain avoehtoja mene ja tiedä mutta tällaisiakin kysymyksiä tulisi että sitten kun avosuhde purkautuu mitä ei tietysti kukaan siinä alkuvaiheessa toivo vaan katsoo ruusuisesti eteenpäin sitten kun tuo elämän arki paljastaa ongelmat ja avosuhde purkautuu niin sitten joudutaankin täällä näihin ongelmiin jotka todella ovat elättämässä asianajajia

tätä ei mielletä rangaistukseksi kuten eivät rikolliset miellä kunnon kansalaiselle kovaa ehdollista vankeuttakaan

tätä kritiikkiä ainakin oman kotikuntani vaikuttajat ovat pyytäneet tuomaan tässä yhteydessä voimakkaasti esille

markku rossi toi mielestäni erinomaisen hyvin esille tätä parlamentin ja kansanedustajien asemaa kansalaisaloitteisiin verraten mitä nyt eun osaltakin käsitellään että suomessa kansanedustajat aloitteitten kirjallisten kysymysten kautta ovat kansan ääni valtiovallan päätöksentekoon asioitten valmisteluun ja toimeenpanoonkin ja sen takia haluan alleviivata tässä yhteydessä juuri edustajien aloitteitten ja kirjallisten kysymysten merkitystä

arvoisa puhemies

poliisi tarvitsee kaikki ne välineet jotka tutkintaan ja rikosten selvittämiseen ovat välttämättömiä

kokemus jota vaativista oloista saadaan on tietysti hyvää ja hyödynnettävää mutta näkisin että suomalaisten tehtävien tulee olla ensi sijassa vaativissa asiantuntijatehtävissä ja itse monissa miehistötason tehtävissä voitaneen käyttää erityisesti afrikan maista mutta myöskin aasian maista olevia kansainvälisiä rauhanturvaajia

he eivät sitä noteeraa

arvoisa puhemies

tämän tulee olla lähtökohta

eivät ne riitä takaamaan toimeentuloa

hakola toi esille niin on suhteellisen kovia rikoksia joista voisi saada sanktion pantarangaistuksen kautta ja minusta se olisi ei suinkaan ennalta ehkäisemässä vaan kenties jopa yllyttämässä rikollisuuteen

entä sitten kun ihmiset menevät korkeassa iässä avosuhteeseen silloin siihen saattaa todella liittyä niitä ongelmia joihin ed

pitäisi olla lainsäädäntö jolla epäkohtien synty jo ennalta estetään ja olisin toivonut että tässä olisi voitu valmisteluvaiheessa kuulla enemmän erityyppisten kuntien ratkaisumalleja

olen huolestunut siitä mitä täällä on eräissä puheenvuoroissa tuotu esille liberaalista oikeuspolitiikasta jossa rikollisia vapautetaan vastuista mutta sitten jotkut rangaistukset korottuvat

niillä on juuri tämä kansan äänen merkitys ja pidän sitä hyvin tärkeänä myöskin jatkossa ja toivon että nämä aloitteet saisivat sen painoarvon mitä edustajat niillä haluavat viestittää

tässä ilmeisesti oli täydessä elämäniässä olevista ihmisistä kyse mutta vanhuuden kynnyksellä saattaa joku toinen omaisuuden tavoittelun mielessä muodostaa tuollaisen muodollisen avoliiton ja silloin taas tulee näitä ongelmia

tässäkin yhteydessä tuon esille k